kyseisen lainsäädännön tulkinta kuuluu allekirjoittaneen ministeriölle monestakin eri syystä muun muassa sen takia että olen virkavalan vannonut ministeri ja juristin koulutuksen saanut

eli energiapolitiikan tietenkin pitäisi elää ajassa mutta samaan aikaan meidän pitää kunnioittaa niitä sitoumuksia mitä me olemme tehneet ja turvata se että investoijat suomessa voivat luottaa siihen mitä hallitus on esittänyt ja mitä eduskunta on päättänyt ja tämä on erittäin tärkeätä

suomen viimeaikainen menestys perustui pitkälti meidän vientinyrkkiemme metsä metalli teknologia ja ennen kaikkea nokia klusterin erinomaisen suureen menestykseen

tätä valmistellaan parhaillaan ja päätökset tosiaan tehdään sitten koko halken toimesta ja sen jälkeen koko hallituksen toimesta ja sen takia ei ole oikein edes soveliasta että ryhtyisimme ennakoimaan miten se tarkkaan ottaen tulee

mutta on selvä asia että tässä tapauksessa niin sanottu tutkintakynnys ylittyisi eli mikäli tässä tapauksessa olisi aidosti kyse siitä että myyntiä pohdittaisiin eta alueen ulkopuolelle on ihan selvää että meidän virkamiehemme erittäin tarkkaan sen asian tutkisivat

mitä energiatehokkuuteen tulee on selvää että siltä osin voitaisiin varmasti ottaa vielä askelia eteenpäin

mutta sen verran voin lohduttaa itä ja pohjoissuomalaisia että kuitenkin tämä eussa saavutettu lopputulos oli se että nimenomaan sillä itä ja pohjois suomen erityisrahoituksen puolella laskua oli vähemmän kuin yleisrahoituksen puolella

suomi on energiatehokkuuden edelläkävijä mutta se on sektori missä kaikkialla maailmassa otetaan koko ajan askeleita eteenpäin ja uskallan myös väittää että se on niitä alueita missä maailmanmarkkinoilla on eniten kasvavaa kysyntää ja meillä on eniten voitettavaa mikäli pystymme valjastamaan teollisuuden semmoisiin sekä tuotteisiin että prosesseihin

siellä olin kaksi viikkoa sitten kokonaisen päivän

kuten sanottu tämä hallitus käynnisti projektin jonka tarkoituksena on nimenomaan helpottaa niitä jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa eli pitkäaikaisasunnottomia joilla on krooninen asunnottomuus

vesivoiman osalta voisi todeta että strategiassa ei ollut tarvetta tehdä uusia linjauksia mikä liittyy myös hallitusohjelmakirjauksiin siitä ettei vesilakiin eikä koskiensuojelulakiin tehdä muutoksia joten hirvittävän paljon uutta sanottavaa ei ollut

arvoisa puhemies

mikä on sitten johtopäätös niin se on tietenkin viime kädessä oikeudellista harkintaa ja tulkintaa ja sitä ei voi tietenkään etukäteen tässä sanoa mikä se on

nyt meidän iso haasteemme on pyrkiä uusiutumaan löytämään uusia kasvualoja löytämään uusia aloja jotka tuovat suomalaisia vientituloja näitten menetysten tilalle joita emme millään saa takaisin

tulemme tässä tekemään varmaan ihan kansainvälisestikin katsottuna historiallisen tuloksen sillä tulemme onnistumaan siinä että vähennämme pitkäaikaisasunnottomuuden puoleen tämän vaalikauden aikana

minulla on se käsitys että ihan vakavasti ottaen hallitus ja keskusta on tästä rahastoasiasta täysin yksimielinen lukuun ottamatta yhtä kysymystä joka liittyy rahaston kokoon

muun muassa tätä tarkoitusta varten meillä ovat nämä kasvurahastot koska monet aloittelevat yritykset kasvuun tähtäävät yritykset kansainvälistymiseen pyrkivät yritykset tarvitsevat nimenomaan riskirahaa ja tätä varten olen erittäin iloinen siitä että olemme pystyneet luomaan jopa miljardiin nousevan kasvurahoituspanostuksen jolla voimme osaltaan auttaa niitä uusia aloja on se sitten cleantechiä biota loutta peliteollisuutta mitä tahansa kompensoimaan niitä menetyksiä mitä nokian tai metsäteollisuuden tappiot ovat suomelle aiheuttaneet

kuten tänään on tiedotettu olemme jo viime vuoden puolella sopineet maailman ehkä parhaimman telakkayhtiön maineessa olevan meyer werftin kanssa siitä että ryhdymme yhdessä neuvottelemaan turun telakan ostamisesta

ja se on kyllä huima saavutus

rantakangas

kolme neljä vuotta sitten kuten totesitte olimme hallitusohjelmaneuvotteluissa sopimassa muun muassa tämän metropolipolitiikan lanseeraamisesta joka on siis historiallista

kysymys rahaston koosta on sen takia tärkeä että niin keskusta kuin hallitus lähtevät liikkeelle siitä että julkisen rahoituksen ohella tarvitaan yksityistä rahoitusta jotta saadaan vipuvaikutusta

mitä toimintaympäristön muutoksen analysointiin tulee niin siinä on jo vähän enemmän mieltä olkoonkin näin että globaalien energiamarkkinoiden muutoksen vaikutus on itse asiassa kiihtynyt kuluvan vuoden aikana vielä huomattavasti

johtuen korealaisen telakan emoyhtiön isoista ongelmista koreassa tämä neuvottelu on ollut kuitenkin varsin vaivalloista ja hidasta

on edelleenkin epäselvää se haluavatko korealaiset myydä ranskan telakkaa ja suomen telakkaa erikseen vai mahdollisesti yhdessä

esimerkiksi hiilen osalta tämä merkittävä hinnanalennus joka sitten on heijastunut globaalisti hyvin moneen eri asiaan on itse asiassa pääosin tapahtunut vasta strategian taustalaskelman valmistumisen jälkeen mikä toisaalta korostaa sitä että maailmassa tapahtuu koko ajan valtava määrä muutoksia on tapahtunut historiassa ja todennäköisesti tapahtuu tulevaisuudessakin jotka vaikuttavat olennaisesti

arvoisa puhemies

toisaalta on myös kysymys siitä löytyykö markkinoilta aitoja sopivia lainmukaisia hyviä sijoituskohteita ja tässäkin suhteessa näkemyksemme keskustan osalta on hieman maltillisempi

ennen kaikkea minua ilahduttaa se että perusviestit tässä valiokunnan mietinnössä ja hallituksen metropoliselonteossa ovat samankaltaisia

on varmaan selvää että syyllistenkin etsinnän aika joskus tulee mutta nyt on olennaista ottaa tilanne haltuun

mutta meillä on vahva tahtotila ja uskon että sillä että pystyimme tänään sopimaan siitä että osin myös neuvotteluita vauhdittaaksemme voimme tämän julkistaa on oma merkityksensä

arvoisa puhemies

nyt on olennaista ottaa tilanne haltuun ja katsoa että viime kädessä valtion vastuulla vastataan että mitään hallitsematonta ei pääse tapahtumaan ja että myös ympäristövastuut hoidetaan asianmukaisesti ja vastuullisesti

olen myös moneen kertaan todennut että mikäli hallituksen arviot tässä menevät pieleen mikäli aidosti yksityistä kiinnostusta löytyy enemmän niin kyllä me olemme valmiita rahastojen kokoja kasvattamaan

mitään takeita siitä ei ole että tämä vie satamaan jos puhutaan telakkabisneksestä niin ehkä tämmöinen vertaus sopii mutta meillä on vahva tahtotila ja haluamme tällä lailla myös julkisesti viestittää korealaisille siitä että olemme asiassa tosissamme

olen iloinen siitä että eu sääntelyn osalta valiokunta on selkeästi päätynyt linjaamaan yhden tavoitteen järjestelmän puolesta mikä vastaa hallituksen tulokulmaa ja myös siitä että täällä selkeästi pidetään päästökauppaa kaikista ongelmistaan huolimatta edelleen parhaana ohjauskeinona jatkossa mikä myöskin vastaa hallituksen linjauksia

mitä liittyy rosatomin osuuteen ydinenergiahankkeessa niin meidän ydinenergialaki johon edustaja pekkarinen on monta kertaa viitannut ei ota kantaa omistuskysymyksiin

sen takia minkäänlainen onnistuminen asunnottomuuden vähentämisessä edellyttää ympäristöministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön erittäin hyvää yhteistyötä ja tässä haluan julkisestikin kiittää ministeri risikkoa poikkeuksellisen hyvästä yhteistyöstä

mutta ei se kuitenkaan niin tapahdu että vain ilmoitetaan valtavan iso luku ja sitten myydään teliasonera ja pistetään se jonnekin ilman että on oikeasti selvitetty toimiiko se vai ei

sitten seuraava vaihe on se että lähdetään hakemaan uutta teollista omistajaa kaikin käytettävissä olevin keinoin ilman takeita että sellaista löytyy

ne ovat poliittisen päätöksenteon kohteita ja asioita joita sitten pitää arvioida kun mietitään mikä on yhteiskunnan kokonaisetu

mietinnöstä käy myös ilmi kuten itselläni on ollut tapana ilmaista että kaikille maailman metropoleille on tyypillistä se että ne vetävät puoleensa vaurautta rikkautta hyvinvointia menestystä mutta toisaalta myös tietyn tyyppistä köyhyyttä kurjuutta tiettyjä sen tyyppisiä ongelmia joita muilla maan alueilla yleensä ei ole

olemme tästä tehneet jopa periaatepäätöksen viime joulukuussa osana team finland harjoituksen lanseeraamista ja siinä on erikseen vielä prioriteettikohteiksi mainittu venäjä usa ja kiina jotka siis niin kuin kaikki tietävät ovat kaikki eta alueen ulkopuolisia maita

olemme alusta saakka sanoneet että pyrimme pelastamaan sen huippuluokan osaamisen mikä turun telakalla on mutta että se edellyttää vahvaa teollista enemmistöomistajaa valtion varaan sitä ei voi rakentaa

arvoisa puhemies

ja tietenkin siinä yhteydessä kyseeseen tulevat ammattitaitoiset toimijat

on ihan selvää että mikäli tämä hanke muuten menee eteenpäin niin siinä vaiheessa viimeistään kun hallitus ottaa asiaan kantaa arvioidaan myös sitä mikä merkitys tällä on

totta kai he käyvät läpi kaikki yhtiöön ja kaivokseen liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset kysymykset ja riskit mukaan luettuna tämä teknologian toimivuus

mutta kuten todettu laista sinänsä ei saa johtua tähän kysymykseen

olennaista on kuitenkin huomata että suomessa oikeusvaltiossa noudatetaan joka tapauksessa olemassa olevia lupia joita valvovat ympäristöviranomaiset ja näin tullaan tekemään ennen konkurssia konkurssin aikana ja mahdollisesti konkurssin jälkeen jos löytyy uusi omistaja

vastuullinen valtakunnan tason politiikka joka kiinnittää huomiota metropolikysymyksiin ottaa huomioon sekä ne erityiset vahvuudet joita vahvistamalla koko kansakunta pärjää että sitten ne erityiset heikkoudet ja ongelmat jotka metropoliseuduille ovat tyypillisiä

sitten on kokonaan toinen asia että voi olla jotakin sellaista omistusta suomesta johon liittyy merkittävä kansallinen intressi ja siinä yhteydessä sitten tulee tulkittavaksi se rajoitetaanko sen myyntiä ulkomaille vai ei

sen sijaan ovat sekä ara ja ministeriö että muistaakseni eräät muutkin kiinteistöliitosta alkaen esittäneet selkeitä suosituksia sille että ylisuuria vuokrankorotuksia ei pitäisi tehdä

uskallan kuitenkin väittää että sen verran tulee rakentamisen kokonaisvolyymi tänä vuonna laskemaan että tulee tämmöinen tuki tai ei se ei uhkaa mahdollisesti vielä tulossa olevaa hintojen tippumista

keskusta toteaa että tämä edellyttää yhtäältä vähintään nykyisen mittaisten metsäteollisuuden sivuvirtojen energiankäyttöä ja tämä on erittäin tärkeä huomio

on viime kädessä lainsäädännön ja ympäristöviranomaisten tehtävä valvoa että asetetut luvat ovat oikeita ja että niitä noudatetaan

energiatehokkuuden osalta on vain yksinkertaisesti todettava se että mitä tiukemmin tähän olisi sidottu energiatehokkuus sen useampi olisi jäänyt tämän ulkopuolelle ja sen vähemmän tämä olisi elvyttänyt taloutta

kun me olemme huolissamme uusiutuvan energian tulevaisuudesta suomessa meidän pitäisi ennen kaikkea olla huolissamme metsäteollisuuden toimintaedellytysten menestyksestä suomessa

tässä tehtiin se valinta että kuitenkin kansantalouden työllisyyden kannalta tämä elvytys on sitten vieläkin tärkeämpi asia kuin energiatehokkuus ottaen huomioon että energiatehokkuus ei tästä kuitenkaan vaarannu millään lailla

täällä on edelleen paljon ongelmia ja puhtaasti vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyömalli ei tunnu niitä kaikkia ratkaisevan

soinia sillä että meiltä on tulossa lähiaikoina eduskunnalle u kirjelmä joka koskee komission uutta energiatehokkuusdirektiiviä jossa muun muassa esitetään että laajamittaisille korjaustoimenpiteille asetettaisiin velvollisuus samassa yhteydessä edistää energiatehokkuutta ja se tulee sitten siinä vaiheessa esille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensin haluaisin todeta että minun mielestäni ei ole kovin hedelmällistä pistää maan eri alueita vastakkain

kyllä me kaikki suomalaiset olemme viime kädessä samassa veneessä ja se valtava globaali murros joka maailmalla on ollut ja ravisuttanut myös suomea on kohdistunut kaikkiin suomen alueisiin joihinkin enemmän joihinkin vähemmän ja meidän pitää yhdessä tehdä työtä että kaikki alueemme voivat jatkossa paremmin

siihen liittyen tämän tyyppiset asiat tulevat työ ja elinkeinoministeriöön ja silloin kun on kyse merkittävistä asioista koko valtioneuvoston arvioitavaksi joka tapauksessa

arvoisa puhemies

mietinnössä on myös sama viesti kuin hallituksen metropoliselonteossa että valtiolla voi ja pitää olla oma roolinsa tämän seudun rakenteista päätettäessä

kuten olen yrittänyt täällä vaihtelevalla menestyksellä muutaman kerran todeta on tärkeätä että hallitus ja kansakunta noudattavat antamiaan sitoumuksia ja lupauksia

onko sitten aihetta mielekästä tai edes mahdollista nimenomaan tämän päätöksen yhteyteen sitä kirjata niin se on asia jota ei ainakaan vielä ole arvioitu

se on tärkeätä sen takia että me pystymme luomaan suomeen sellaisen investointiympäristön joka kannustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia investoijia sijoittamaan suomeen

toinen pointtini on se että jos me katsomme niitä elinkeinotoiminnan aloja missä meillä on selkeästi toivoa ja potentiaalia tulevaisuudessa itse asiassa useistakin tuhansista uusista työpaikoista niin lähinnä mieleen tulevat biotalous ja kaivannaisteollisuus

mutta tämän tyyppisissä asioissa omistusmuutokset joissa ulkomainen omistus kasvaa merkittävästi tulevat jo nykylainsäädännön mukaan arvioitavaksi kaikissa muissakin kuin ydinvoimahankkeissa

tämän seudun merkitys ennen kaikkea kansantaloudellinen merkitys on niin suuri koko tälle valtakunnalle ja sen kaikille alueille että valtiovallalla on paitsi oikeus niin viime kädessä myös velvollisuus ottaa aktiivisesti osaa tämän seudun rakenteitten järjestämiseen

tässä mennään konkurssilainsäädännön pykälien mukaisesti